saarinen viritteli keskustelua siitä vaikuttavatko yhteiskunnan poliittiset voimasuhteet siihen miten me suhtaudumme julkisen palvelun laitokseen

mutta tätä tasapainoisuutta kyllä heijastaa tämä valiokunnan yksimielinen mietintö ja myöskin se että kyllähän kokoomuslainen on aika pitkään johtanut ylen hallintoneuvostoa enkä ole pannut merkille että siellä nyt kovinkaan kovia säröjä tästä peruslinjauksesta on mitä julkisen palvelun tulee tarjota

mielenkiintoinen oli myös ed

arvoisa puhemies

kovasti arvostamani kansanedustaja söderman käsitteli tätä lakia asiantuntevasti ja kokeneen juristin analyyttisyydellä

aivan lopuksi vielä

mutta se olennainen juttu nyt kun käsitellään lain kakkoskäsittelyssä sitä pitäisikö tämä laki huomenna hylätä tai hyväksyä on että tämä olisi se kysymys jonka haluaisin esittää myöskin jacob södermanille ja kysyä miten hän näkee tilanteen onko voimassa oleva nykyinen laki vai tämä perustuslakivaliokunnankin hyväksymä uusi laki parempi ihmisoikeuksien ja oikeusturvan näkökulmasta ja miten olisi huomenna viisasta toimia

pieni muistinpalautus vaan tämän kelamaksun määräämiseen liittyen

siinä vaiheessa kun hallitus esitteli kelamaksun poistoa eduskunnalle se perusteltiin sillä että tarvittiin voimakas reaktio jolla estetään sitä ettei meillä työllisyys lähde pahenemaan voimakkaasti

jokainen yrityskin käyttää energiaa erilaisia energioita tällä hetkellä ja jokainen yrittää joutuu nyt myös huomaamaan kukkarossaan että hekin joutuvat maksamaan näitä ympäristötalkoita ihan samoin kuin keskimääräiset palkansaajatkin ja tämähän oli tarkoitus

kyllä kai se niin on että paras elintarviketalouden ja maanviljelijän ystävä on suomalainen kuluttaja

se on se keskeinen asia

viime päivinä ja viime viikkoina kun on lukenut niitä uutisia ulkomailta joissa todetaan että asiat eivät ole hoidettu niin kuin me suomalaiset kuluttajat odotamme niin pitkässä tähtäimessä paras tae että suomalainen maanviljelys jatkuu suomessa on se että suomalainen kuluttaja luottaa teollisuuteen alkutuotantoon ja huolehtii itsekin omalta osaltansa ruuan puhtaudesta

mutta yksi tällainen huolenaihe

kun suomi päätti myydä growhown ulkomaille se johti voimakkaaseen lannoitteiden hinnan nousuun mikä johtui myöskin polttoaineiden ja öljyn hinnasta ja nyt näyttää että osa viljelijöistä joutuu maksamaan ylimääräistä hintaa sen takia että tämä hinta tulee asteittain alas ja vanhat sopimukset ovat voimassa

onko ministeriöllä tai maataloustuottajien keskusjärjestöllä tai muilla mitään ratkaisua miten epäoikeudenmukainen hinnanmuodostus silloin kun hinta tulee alas voidaan estää

herra puhemies

valiokunnan työskentelytavasta

sen ajan mitä minä olen ollut kansanedustaja täällä on pääsääntöisesti aina menty kirjan mukaan sen jälkeen kun lain sisältö on hyväksytty pykälämuutokset ja perusteluosat ja luulen että se käytäntö tulee jatkumaan tästä eteenpäin

työskentelytavoista liikenne ja viestintävaliokunnassa vastaavat tietysti erityisesti valiokunnan jäsenet itse mutta erityisesti sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joilla on keskeinen vastuu katsoa millä tavalla hallituksen esitykset käsitellään riippumatta siitä mitä asia sitten yksittäistapauksissa koskee

arvoisa puhemies

karhulle

on pakko kyllä myöntää että hallituspuolueen kansanedustaja pystyy vaikuttamaan valiokunnassa lain keskeiseen sisältöön huomattavasti paremmin kuin oppositiosta

arvoisa herra puhemies

täytyy sanoa tämän kolmetuntisen keskustelun jälkeen että olisin kyllä odottanut analyyttisempää ja rakentavampaa keskustelua ja myös sitä että ministeri katainen teidät olisi pantu tiukille

eli kun oppositio laskee lisäksi sen indeksikorotuksen joka johtuu siitä että palkat ovat nousseet voimakkaasti millä estetään verotuksen kiristäminen sekin luetaan teidän syyksenne

toinen virhe jonka te olette tehnyt aivan selvästi tämän kolmetuntisen keskustelun perusteella on se että te edelleen jaksatte luoda luottamusta ja uskoa suomalaiseen työntekoon opiskeluun yrittämiseen ja luottamusta suomalaiseen talouspolitiikkaan ja rahapolitiikkaan ja optimismia kansalaisille

jatkakaa valitsemallanne linjalla se on ainut oikea

räsänen sinänsä hyvin perusteli perinteisestä perhekäsityksestä katsoen tätä lainsäädäntöä mutta pidin myös erityisesti oikeusministerin perusteluista koska monta kertaa siinä toistuivat sanat lapsen etu

monesti kun tätä keskustelua on käyty olen itse tämän perinteisen perhekäsityksen edustaja ollut tässä salissa aina siitä rekisteröidystä parisuhteesta kuin myös hedelmöityshoidosta lähtien ja sen takia kyllä kovin tarkkaan katson mitä esimerkiksi kirkkohallitus ja myöskin mannerheimin lastensuojeluliitto tästäkin laista sanovat

aikaisemmissa lainsäädännöissä jotka ovat koskettaneet tätä samaa problematiikkaa kirkkohallitus ja mannerheimin lastensuojeluliitto ovat olleet sitä mieltä että ne eivät ole olleet hyvää lainsäädäntöä

tässä on ennakkotieto kuitenkin ollut se että mannerheimin lastensuojeluliitto näkee tämän enemmän lapsen edun mukaisena kuin toisenlaisena

tältä pohjalta vaikka me pohjanmaalla olemme ehkä vielä konservatiivisempia kuin suomalaiset keskimäärin seuraan kuitenkin johdonmukaisesti sitä näkökulmaa mitä olen ajatellut että jos kirkkohallitus ja mannerheimin lastensuojeluliitto näkevät tämän lapsen edun mukaisena niin onko silloin mitään syytä enää sitä myöskään vastustaa

mutta en ole menossa niin kovaa eteenpäin täällähän monet puhuvat siitä ulkoisesta adoptiosta ja sukupuolineutraalista avioliitosta

toivoisin että pidättäydyttäisiin nyt tässä hallituksen esityksessä ja tässä sisäisessä adoptiossa ja katsotaan sitten kun maailma muuttuu missä vauhdissa mennään myöhemmin eteenpäin

arvoisa herra puhemies

minun mielestäni radontorjunnan täytyisi olla lähtökohta jo silloin kun rakennuspaikkoja suunnitellaan ja rakennuksia tehdään

sinänsä toivon tietenkin tälle aloitteelle menestystä näitten terveyshaittojen vähentämiseksi jotka on tietenkin yhteiskunnalle vielä paljon kalliimpia kuin ne avustukset joita tässä esitetään mutta toivoisin että tällainen ennalta ehkäisevä toiminta lähtisi jo rakennussuunnittelusta liikkeelle alusta asti jolloin kansalaiset tietäisivät kun tekevät elämänsä suurimman investoinnin että tämä on terveydelle vaarallinen rakennuspaikka

arvoisa herra puhemies

oli kovin paikallaan että oikeusministeri brax vielä täsmensi että kysymyksessä on sisäinen adoptio ja sanaleikillä se ei miksikään siitä muuksi muutu aivan niin kuin hallitusohjelmassa aikoinaan on yhteisesti lähdetty ja sen mukaisesti edetty

ei tietenkään tarvitse olla kovin häävinenkään ennustaja kun veikkaa mitä tapahtuu seuraavien hallitusohjelmaneuvottelujen osalta

minä vaan veikkaan että joiltakin osin jotkut tuovat tämän ehkä maailman tärkeimpänä asianakin esille että ulkoista adoptiota ja sukupuolineutraalisuutta täytyy viedä eteenpäin

mutta olen tyytyväinen siitä että tämä viedään läpi niin kuin hallitus ja myöskin oikeusministeriö on sen tarkoittanut eikä sitä nyt sitten siltäkään osin lähdetä lakivaliokunnassa laajentamaan

korostan vain yhtä asiaa joka jäi tässä keskustelussa kovin taka alalle

tähän lakiinhan on upotettu jonkinlainen takalukko kuitenkin siltä osin että adoptiota ei pääsääntöisesti toteuteta silloin kun biologinen vanhempi sitä vastustaa muuta kuin aivan erityisistä poikkeavista syistä

haluan sanoa että se takalukko on hyvä lukko myöskin lapsen edun näkökulmasta pitkällä tähtäimellä ja myöskin lapsen ja hänen oman biologisen vanhemman suhteen näkökulmasta

toivotaan että myös lakivaliokunta on tässä hallituksen kanssa samaa mieltä eikä tätä lukkoa lähde löysäämään

arvoisa herra puhemies

tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajan äskeiseen puheenvuoroon sen verran että ymmärrän hyvin hänen närkästyksensä siitä mitä sattui äsken kyselytunnilla

arvoisa herra puhemies

olen ymmärtänyt niin että me hallituspuolueen kansanedustajat erityisesti erkki pulliaisen mainitsen nimeltä mutta myös me kaikki muut olemme yksimielisesti olleet sitä mieltä että harmaan talouden kokonaiskattavuus pitää suomessa selvittää hyvin perusteellisesti ja saada sitä tietoa mitä ei ole aiemmin tutkittu

räsänen aikaisemmassa puheenvuorossaan

oinonen tässä esittää on päästy kumminkin kansalliseen yksimielisyyteen siitä että suomi kaiken kaikkiaan hoiti tämän pandemia ja rokotusohjelman erittäin hyvin

olisin odottanut valiokunnan puheenjohtajalta kyselytunnilla oikaisua että kyllä hallituspuolueen enemmistö on ollut koko ajan yksimielisesti tukemassa tätä tutkimusta ja tämä ei ole politiikan väline tässä vaiheessa koska asia on aivan kesken

kun meksikossa ensimmäiset oireet sikainfluenssasta huomattiin niin rokotekehitys lähti hyvin voimakkaasti liikkeelle ja muistaakseni jo neljä päivää sen jälkeen kun virus oli todettu ja paikallistettu suomi oli ensimmäisten joukossa tilaamassa rokotetta

rokotetta on saatu suomeen sen mukaisesti kuin maailmanlaajuiset toimijat ovat sitä suomeen toimittaneet tilausjärjestyksessä

se jos sanotaan että jos suomessa olisi säilytetty oma kansallinen huoltovarmuuteen perustuva rokotetuotanto olisi koko kansa jo voitu rokottaa olisi tietenkin tarkoittanut sitä että suomen oma rokotetuotanto olisi mennyt kansainvälisen kehityksen edellekin ja meillä olisi ollut sellainen rokote jota olisi voitu käyttää luotettavasti kansalaisten rokottamiseen

tähän ei ole päästy myöskään saksassa ei ranskassa jossa ihmisten halu ottaa rokotteita vastaan on vielä paljon heikompi kuin suomessa ja nyt esimerkiksi ukrainan valtio haluaisi ostaa niitä rokotteita saksasta ja ranskasta jotka ovat siellä jääneet käyttämättä

arvoisa puhemies

on hyvä että käydään tämä sisäinen adoptio aivan täsmällisesti ja tarkalleen läpi ja tässä asiassa oma mielipiteeni on aivan samanlainen kuin oikeusministerilläkin

tässä asiassa silloin kun hallitusohjelma on aikanaan sovittu ja tästä on kirjattu on myöskin ainoastaan tarkoitettu sisäistä adoptiota

mutta löytyy myöskin yksinhuoltajien perheitä vaikeassakin taloudellisessa asemassa olevia perheitä joissa rakkautta löytyy ihailtavan paljon

mutta tämän yhteiskunnan kehitys on mennyt siihen suuntaan että tämä lainsäädäntö näyttää välttämättömältä

se merkitsee sen takia että kun olen itse istunut kahdeksan vuotta lakivaliokunnassa koko tämän prosessin ajan kuunnellut kymmeniä ja taas kymmeniä asiantuntijoita niin minä katson että nämä instanssit keskeisesti yhteiskunnassa katsovat mikä se lapsen etu on

jos nämä tahot tässä laissa päätyvät siihen että tämä on lapsen edun mukaista niin on johdonmukaista myöskin seurata tätä äänestyskäyttäytymistä ja katsoa omaan peiliinsä

suurpedoista puhutaan paljon itä suomessa ja pohjois suomessa mutta valitettavasti ongelma on levinnyt myöskin meille jo länsi suomeenkin

mutta vaikka suurpedoista puhutaan niin hyvin harvoin eduskunnassa puhutaan pienpedoista kuten esimerkiksi minkistä joita meillä pohjanmaalla tietyt luonnonsuojelijoiksi itseään kutsuvat henkilöt päästävät luontoon ja jotka leviävät ja aiheuttavat suunnatonta tuhoa esimerkiksi vesilinnuille

arvoisa herra puhemies

hyvät kollegat

ihan lyhyesti tuohon äskeiseen debattiin kelamaksusta

olen joskus tehnyt jopa esityksenkin maa ja metsätalousministerille että maksettaisiin riistanhoitopiireille tietty häntäraha kun nuoret miehet jotka ulkoilevat ja metsästävät keräisivät näitä pienpetoja tehokkaammin talteen

panin mielenkiinnolla merkille tässä budjetin käsittelyssä ja lähetekeskustelussa että sosialidemokraattien ryhmä ei enää puuttunut kelamaksujen poistoon ainakaan julkisesti tässä salissa

ne henkilöt jotka niitä ovat vielä jaksaneet kerätä kuuluvat ikäpolveen jolloin pienpetoja kerättiin mutta nuoremmat henkilöt eivät enää ole aktiivisia keräämään pienpetoja pois luonnosta ja sitä kautta tekemään hyvää luonnonsuojelutyötä

sen sijaan vasemmistoliitosta on kyllä esitetty kritiikkiä mutta sosialidemokraattien osalta tätä kritiikkiä mitä oli aikoinaan kun eduskunta sääti tämän lain ei enää kuultu

arvoisa herra puhemies

johtuneekohan se siitä että kelamaksusta hyötyi myöskin valtiotyönantaja kuntatyönantaja

se oli tehty täsmäelvytyksenä tähän lamatilanteeseen jotta yritykset ja kunnat pystyisivät työllistämään ja jaksaisivat työllistää

kun hallintovaliokunnan puheenjohtaja kertoi johtopäätöksensä hallintovaliokunnasta ja minkä takia te tulitte siihen tulokseen että tällainen rekisteri tarvitaan ja mihin sitä käytetään niin minun mielestäni te olette päätyneet ainoaan oikeaan johtopäätökseen

eli tarkoitus oli nimenomaan tässä lamatilanteessa auttaa tätä tilannetta

tästä rekisteristä passirekisteristä on enemmän hyötyä kuin siitä olisi haittaa ottaen huomioon myöskin tietosuojaongelmat jotka liittyvät kaikkiin sähköisiin rekistereihin jotka ovat viranomaisten ja myöskin muitten käytössä

tässäkin poikkeavat nyt sitten suurimpien oppositiopuolueitten kannat hyvin merkittävissä laajakantoisissa asioissa aivan toisistaan

täällä on käyty ehkä tällainen akateeminen mutta huomaan myöskin ideologinen keskustelu siitä että jos passirekisteristä voitaisiin ottaa tietoja myöskin törkeiden rikosten selvittämiseen niin loukkaisiko se ja kenenkä ihmisoikeuksia se loukkaisi

siis tällä hetkellä poliisilla on jo olemassa tuntomerkkirekisteri etsintärekisteri sormenjälkirekisteri ajoneuvohallintorekisteri ja niin edelleen

jos valtion ensi vuoden budjetin joka neljäs euro on velkamarkka ja velkaeuro niin se huolestuttaa kyllä miten me tulevaisuudessa pärjäämme

ja näitä kaikkia rekistereitä joissa on arkaluontoisia tietoja yksittäisistä henkilöistä heidän omistamistaan ajoneuvoista tai vaikkapa siitä missä kohdassa heidän kehoaan sattuu olemaan arpi tai luomi käytetään päivittäin joka päivä rikostutkinnan osana ja rikosten selvityksessä ja huom

jos on vaikka epäselvä kolaritapahtuma niin poliisi voi tällä hetkellä mennä ajoneuvorekisteriin ja katsoa kellä tällä paikkakunnalla on keltainen toyota corolla jonka rekisterinumero alkaa alla ja päättyy ykköseen

silloin kun velka on suuri mutta korot ovat pienet niin tietenkin katsotaan tämän päivän budjetista että tästä voitaisiin jotenkin selvitä

sen jälkeen olen käynyt paikkakunnalla puhuttelemassa kaikki ne ajoneuvon omistajat ja selvittämässä että sinulla on tällainen toyota corolla joka on tavattu siellä ja siellä

mutta kun oletettavissa on että muutkin maat elvyttävät vielä lisää velaksi rahakoneet pyörivät se tietää sitä että rahan hinta lähtee markkinoilla nousemaan

arvoisa herra puhemies

minä uin edelleen vähän vastavirtaan en tarkoituksella vaan ihan oman ajatukseni mukaisesti

poliisi käyttää sähköisiä järjestelmiä joissa on arkaluontoisia henkilötietoja hyväksensä puhumattakaan siitä että jollakin olisi esimerkiksi sanotaan merkittävä tunniste vaikka kasvoissaan vaikka iso luomi keskellä otsaa ja haetaan luomi keskellä otsaa rekisteristä ja sen jälkeen löydetään vaikka paikallisesta kapakasta äsken pahoinpitelyyn syyllistynyt henkilö pelkästään tämän tuntomerkkirekisterin avulla

suomalaiset tutkijat tekevät sitä myöskin ulkomailla

rokotteet ovat myöskin aineita jotka eivät säily määräänsä enempää

millä me pystyisimme pitämään yhtä länsi euroopan parasta selvittämisprosenttia yllä varsinkin törkeiden rikosten osalta jos ei näin olisi voitu tehdä

sen takia se ei ole myöskään hyvä kansainvälinen globaali bisnes

poliisi joutuu aina miettimään asioita tietenkin olemassa olevan lainsäädännön mukaan että ne ovat tavallaan perusteltuja myöskin siltä osin onko rekisteriä käytetty oikein ja perustellussa tarkoituksessa mutta poliisityötä edelleen ohjaa myöskin hienotunteisuus tarpeellisuus tarkoituksenmukaisuus vähimmän haitan periaate nämä periaatteet jotka jo poliisikoulutuksessa meille sisään rakennetaan

olen pannut myöskin merkille että meidän thln pääjohtaja pekka puska joka ottaa kantaa näihin asioihin ei ollut tuonut myöskään huolestuneisuutta esiin siitä että suomella pitäisi olla oma rokotetuotanto tai emme selviäisi tällä globaalilla mallilla missä nyt olemme mukana

kansalaisten oikeusturvaa tai kansalaisen perusoikeuksia ei saa leikata yhtään enempää tai kauempaa kuin se on virkatehtävän kannalta perusteltua ja tarkoituksenmukaista

väitän että sellainen maailma jossa ajateltaisiin että syrjäisellä suomella pitäisi olla kriisinajan tilanteessa kaikki välineet itsellään on mennyt jo ohi

minä tarkoitan tällä kaikella sitä että kun me joulukuussa äänestämme valtion budjetista ja keskustelemme siitä minkälaisia varjobudjetteja on tehty niin olen kahtena viime joulukuuna äänestänyt ja laskenut yhteen niitä opposition esityksiä

tällä hetkellä meillä voidaan jo jos on tutkinnassa rikos jossa on yksi vuosi vankeutta tunkeutua henkilön kotiin katsoa siellä jokainen ainut paikka pelkästään yhden vuoden vankeusrangaistuksella tulla toisen kotiin jos on perusteltua syytä epäillä ei edes perusteltua syytä syytä epäillä että tällä henkilöllä olisi jotakin tekemistä tämän ja tämän kanssa

kriisinajan tilanteessa jos tulee sota ydinsota tai jotakin muuta tulee pulaa erilaisista hyödykkeistä ja lääkkeet ovat se mistä ne tulevat yleensä ensimmäisenä

arvoisa herra puhemies

pulliainenkin ja totta kai se länsimaista ja suomalaista hätkähdyttää

jos sen menon kohdalla olisi samalla sanottu että kun minä haluan tähän ja tähän tienpätkään määrätyn määrän euroja niin vastaavasti otetaan se leikkaus tästä ja tasapainotetaan niin sehän olisi ollut vastuullista politiikkaa

meidän käsityksemme eläinten hyvinvoinnista ja eläintenpidosta ovat hyvin toisenlaiset kuin esimerkiksi kiinassa

eli nyt puhutaan vähän jälkijättöisesti

jos passirekisterissä olisi kohta että suostun siihen että tätä rekisteritietoa ja sormenjälkeäni voidaan käyttää myöhemmin törkeän rikoksen tutkimukseen haluaisin nähdä kuka jättää sen rastin siihen laittamatta tai sitten myöhemmin poliisi ilmoittaa niin kuin tietyissä rekistereissä että teidän tietojanne on tarkistettu mutta ne eivät liittyneet sitten kuitenkaan mitenkään tähän tapahtumaan

mutta opposition politiikka on tällä hetkellä se että tehdään lisää niitä kilometrin korkuisia jonoja ja ajatellaan että kyllä maakunta maksaa tulevat sukupolvet maksavat

sitä kautta myöskin ongelmajätteitä kuten teurasjätteitä ja silakoita käytetään tehokkaasti luonnon kiertokulun mukana

mutta sanoisin että on hyvä että niille eläintenpitäjille jotka kohtelevat eläimiä huonosti tulee rekisteri

minä toivoisin että vastuullinen oppositio ja vastuullinen hallitus miettisivät kaikin keinoin miten velkamäärää pystytään hillitsemään eikä mennä näin eteenpäin

mutta yhden julmimman eläinsuojelurikoksen tekevät ne jotka esimerkiksi päästävät toistuvasti tarhaeläimiä ulos tarhoista

jos käyn tuossa valintatalossa tai asemalaiturilla kääntymässä minut kuvataan kymmenen kertaa mitään minulta kysymättä ja jokaista kuvaa jokaista tallennetta voidaan myöhemmin poliisin toimesta käyttää ei edes törkeän rikoksen vaan lievemmänkin rikoksen tutkimiseen jos siihen on perusteltua syytä

tarkistetaan kuvanauhoja tarkistetaan takseista onko tämä henkilö ollut mahdollisesti kello kolme tässä taksissa ja myöhemmin puhutellaan häntä minne menit mitä teit ja mitä tapahtui

ja arvoisa oikeusministeri en ollenkaan pahoittele sitä jos te viette eteenpäin myöskin sellaista rekisteriä jossa on eläinsuojelurikkomuksia siten että kun tehdään vahingontekoja tai törkeitä vahingontekoja päästettäessä tarhattuja eläimiä ulos niin tällaisetkin henkilöt voidaan rekisteröidä

eli haluan vaan niin kuin viedä tätä oikeaan suuntaan että eihän suomen poliisi pystyisi olemaan yksi länsi euroopan tehokkain poliisi kuten nyt tämä aivan tuore tapaus kahden päivän jäljiltäkin osoittaa ellemme nyt jo käyttäisi perustellusta syystä virkatehtävissä rikoksen torjumiseen ja selvittämiseen niitä rekistereitä joita on olemassa

se tekisi kovasti hyvää että myöskin tällainen kansainvälinen rikollisuus ja poliisitutkinta edistyisi tässä euroopassa

minä lähden lähtökohtaisesti siitä että rikoksen uhrin sen syyttömän henkilön ihmisoikeuksia pitää puolustaa vähintään yhtä paljon kuin tämän epäillyn konnan ihmisoikeuksia koska jos nämä ovat tasapainossa niin kyllä sympatia kääntyy aina esimerkiksi sinne uhrin puolelle

arvoisa puhemies

tiusasen kanssa toisemme

nimittäin minäkin olen sitä mieltä että on hyvin epäeettistä että kokenut tarhaaja vie yleensä siitoseläimiä kiinaan kun me kaikki tiedämme sen tilanteen että kiinassa eläinten kohtelua ei voi verrata suomalaiseen eläinten kohteluun ei valvonnan osalta ei ravinnon osalta ei hyvinvoinnin osalta

kaiken lisäksi sillä myöskin vääristetään aika pahasti oman elinkeinon menestystä koska tiedetään että tuotanto olosuhteet ja tuotantokustannukset ovat siellä aivan toisenlaiset

sen jälkeen tulee huonolaatuista nahkaa myyntiin mikä taas sitten vähentää suomalaisen tuottajan tästä saamaa tuotteen hintaa

koska tämä on laillinen elinkeino niin olisi hyvä että se menestyisi laadukkailla tuotteilla ja hyvällä etiikalla tuotetuilla nahoilla maailman markkinoilla

se olisi suomen etu pitkällä tähtäimellä